kuten jo aikaisemmin sanoin silloin kun ely keskukset ovat tehneet valituksia kuntien rantakaavapäätöksistä nämä valitukset ovat menestyneet hyvin

se tarjoaa erittäin korkean jalostusarvon omaavia tuotteita kuten lääkkeitä kosmetiikkaa vaatteita jää monen monet siellä se

olen käynyt keskustelua ely keskuksissa ja siellä on tuotu tämä asia esille että tällainen julkinen yleinen ajattelu lähtee siitä että ely keskukset ikään kuin kiusatakseen tekevät näitä valituksia mutta näinhän ei todellakaan ole

ja kaikki kiinni jää että kaikki se mitä voidaan tehdä öljystä voidaan tehdä myös puusta

tätä tavoitetta heikentää se jos emme kykene tämän ohjelmakauden tavoitteita ohjelmia ja niitä varoja joita eun kautta meille on tullut käyttämään

sitä osoittaa se että nämä valitukset ovat todella menestyneet eli on huomattu että on tehty virheitä jotka on pitänyt oikaista

tähän eun metsästrategiaan suomalainen metsäteollisuus on suhtautunut erittäin myönteisesti koska sehän ottaa huomioon nimenomaan metsän käytön puunjalostusteollisuuden raaka aineena ja nimenomaan tällaisena kestävänä ja arvokkaana uusiutuvana raaka aineena

nyt halutaan kokonaan luopua tästä ja jos vielä sitten ely keskus tai mitä ne sitten tulevaisuudessa tulevatkaan olemaan on vain konsultoiva niin missä sitten ikään kuin on myöskin se kansalaisen kuntalaisen mahdollisuus saada tasapuolisuutta ja saada oikeutta näissä kaava asioissa

on tärkeää myös että talousmetsiä käytetään kestävän kehityksen mukaisesti

siellä on isoista taloudellisista eduista tai menetyksistä kyse

nämä molemmat antavat suomalaisille sen metsän jonka me tunnemme metsänä jonne haluamme mennä virkistäytymään jonne haluamme mennä retkeilemään josta haluamme nauttia marjastuksen sienestyksen merkeissä

tässäkin mielessä olisi erittäin tärkeätä että metsähallituksen asema nykyisellään voitaisiin turvata niin että nämä arvokkaat virkistymiseen liittyvät asiat metsässä voitaisiin yhdistää tähän metsien talouskäyttöön

missään tapauksessa ei pidä erilaisten organisaatiouudistusten kautta päätyä sellaiseen järjestelmään että valtion metsät olisivat kaupan tavalla tai toisella

tämä on tärkeä asia juuri tällä hetkellä hoitaa eli se että pidämme huolta siitä että tämä valtava metsäomaisuus joka on erityisesti itä ja pohjoissuomalaisille tärkeä säilyy tulevaisuudessakin kansallisena omaisuutena

kiitos

jaostohan hyvin vahvasti painotti kohtuuhintaisen asumisen määrän lisäämistä mutta tämä pelkkä määrä ei riitä vaan on mietittävä myös millä tavalla tätä kohtuuhintaista asumista tuetaan ja ketkä rakentavat

toinen tällainen huoli mikä jaostolla oli oli se valuuko valtion tuki jonnekin muualle kuin asukkaan hyväksi

itse pitäisin tätä tärkeänä että me saamme tätä volyymia eli kohtuuhintaisia asuntoja mutta myös niin että kaikki se tuki minkä veronmaksajat maksavat myös sinne asukkaalle menee

arvoisa ministeri toivon myös että te hyvin selkeästi tuotte esille sen mitä hallitus tämän suhteen aikoo tehdä

kallis asuminen erityisesti pääkaupunkiseudulla ja asutuskeskuksissa on eittämättä yksi suomen suurimpia ongelmia

onneksi meillä on nyt toistamiseen tässä hallituksessa tarmokas asuntoministeri ja niissä puitteissa missä on ollut mahdollisuus puuttua tähän asiaan näin on tehty

korjausrakentamiseen on osoitettu lisää rahaa ja lähiöiden korjaamiseen

pidän myös tärkeänä vesien suojelua ja sitä että ministeri niinistö puhui tästä ympäristön ja luontomatkailun tai luontomatkailun luontomatkailusta ja ympäristön suojelusta yhdessä

arvoisa puhemies

vaikka nyt tämän hallituksen aikana on tehty enemmän asuntopolitiikan eteen kuin vuosikymmeninä sitä aikaisemmin niin edelleen meillä ovat nämä isot asuntojonot mistä puhuttiin

ongelma on se että meillä ei niitä rakentajia löydy ei löydy niitä yleishyödyllisinä itseään pitäviä tahoja jotka haluavat rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja

arvoisa puhemies

täällä on kysytty sitä minkä takia sosialidemokraatit eivät halua uudistuksia mutta me emme halua niitä muutoksia suomalaiseen yhteiskuntaan mitä hallitus nyt esittää

arvoisa puhemies

tarttis tehdä mutta niin on asia ollut jo vuosikymmeniä

tarvitsisimme asuntopolitiikan uudistuksen jossa on sekä tähän päivään että tulevaisuuteen liittyviä toimia joilla saadaan kohtuuhintainen vuokra asuntotuotanto liikkeelle

hyvin nopeasti siellä muuttuu sitten tilanne niin että puhutaankin yksityistämisestä

silloin tullaan kermankuorintaan ja tästä seuraa se että tämä hallituksen politiikka on myrkkyä reuna alueille

toivottavasti nyt sitten muu hallitus huomenna kehysriihessä myöskin tukee niitä esityksiä joita asuntoministeri on tehnyt

tämä hallitus on varannut talousarvioon rahat mutta rakentajia ei ole ollut

minne juna ja leppää ja näihin pullonkauloihin on asuntoministeri nyt puuttumassa ja pitänyt asiaa esillä koko hallituskauden ajan

olen samaa mieltä kuin tässä edellä eli suomen kannattaa nimenomaan olla siinä joukossa joka pitää huolta kireistä ympäristönormeista koska siitä myös teollisuutemme hyötyy

myös valtiovarainvaliokunta tämän vuoden talousarviomietinnössään on nostanut lausumana esille sen että hallituksen on käynnistettävä lisätoimia kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra asuntotuotannon lisäämiseksi

mutta haluaisin nyt tässä yhteydessä kiittää työministeri ihalaista muun muassa siitä että kuluttajajärjestöt pystyvät tulevaisuudessa toimimaan entistä paremmin

pidän myöskin erittäin tärkeänä sitä että olette voimakkaasti panostanut kaiken muun ohella maahanmuuttajien kotoutukseen

kun kiitos hallituksen näitä rakennemuutosrahoja ja muita tukia elinkeinoelämään ja kasvuun annetaan millä tavalla näet syöpään syö eikä se otetaan huomioon eri paikkakuntien ominaispiirteet siellä olevien yliopistojen tutkimuslaitosten mahdollisuudet kehittää uutta osaamista

tarvitaan sellainen vaikuttava ja pitkän tähtäimen rakentaja joka todella haluaa pitää ja kykenee pitämään hintoja kurissa

edustaja myller koska edustaa kuin arvoisa puhemies

se mitä tarvitsemme on työtä ja työtä saamme kasvusta

julkinen raha pitää käyttää kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen ja tätä varten ottaa siis uusia keinoja

kysymys on siitä mitä tulevaisuudessa tarvitaan mitkä luovat aitoa kysyntää tulevaisuudessa

en ymmärrä miksi halutaan tukea gryndereitä bisnestä valtion verotuloilla

se että saamme aikaan todella toimivat digimarkkinat on sellainen alue jolla suomen ehdottomasti kannattaa olla mukana

mutta kun täällä niin yleisesti nykyään tällainen slogan heitetään siitä että sääntelyä

en tee pesään sääntelyä ei pitäisi ollenkaan olla ja kaikki sääntely on turhaa niin me emme saa aikaan esimerkiksi euroopan laajuisia digimarkkinoita ilman että meillä on myöskin yhteistä eurooppalaista säätelyä niin että nämä toimet tehdään yhteensopiviksi ja silloin myöskin näiden laitteiden on mahdollista olla yhteensopivia koko eun alueella

toisen kerran vähävaraiset vuokralaiset maksavat sitten asumistuen kautta eli tämä on aika kallista sosiaalista asuntotuotantoa yhteiskunnalle

nyt pitäisi todella uskaltaa tehdä se liike että otetaan valtion rakennuttajayhtiö ja kaikki hyöty minkä budjetista valtio voi ohjata kohtuuhintaiseen asumiseen ohjataan asukkaalle eli vuokralaiselle

asuntopolitiikka suomessa on kaiken kaikkiaan ollut ongelmissa jo pitkän aikaa ja se on syytä perata läpikotaisin

tarvitaan myöskin uusiutuvien energioitten järjestelmiä samoin energiatehokkaita prosesseja tuotantoon ja kulutukseen

tarvitaan sitä että meillä on riittävästi kaikenlaista asuntorakentamista mutta niin kauan kuin tämä ei toteudu tarvitaan tämä valtion interventio

resurssitehokkuus on tässä myöskin yksi perusta

nämä ovat niitä alueita jotka luovat myös työtä

mutta samalla kun ne luovat työtä ne myöskin ratkaisevat niitä ongelmia joita tällä hetkellä joka päivä syntyy

kysymys on enemmänkin määrärahojen niukkuudesta ja tässä olisi mahdollisuutta myös siihen että eri puolilla suomea näitä tarvittavia vanhusten asuntoja opiskelija asuntoja mielenterveyskuntoutujien asuntoja ja sitten vammaisryhmien asuntoja saataisiin liikkeelle

arvoisa puhemies

siinä varmasti tulee olemaan myöskin yhtenä keskeisenä asiana se miten ratkaistaan euroopan laajuisia liikenneongelmia miten päästään paremmin liikkeelle kestävässä liikenteessä raideliikennettä kehittämällä

tuntuu välillä siltä että suomessa kun jostakin asiasta keskustellaan mennään aina äärestä laitaan

nyt ollaan siinä tilanteessa että käytetään vain puheenvuoroja sen puolesta mistä suomi konkreettisesti hyötyy silloin kun inhimillisistä ihmisten liikkumiseen liittyvistä asioista puhutaan

meidän on ilman muuta rohkaistava koulutusta pidettävä yllä kannustavaa tukiverkkoa ja luovaa hyvinvointiyhteiskuntaa mutta tätä emme voi tehdä ilman että meillä tämä talouden perusta työ ja kasvu on olemassa

meillä on myöskin tällaisen humanistisen maailmankatsomuksen näkökulmasta velvoitteita sen suhteen että pidämme niistä vastuista kiinni joita meillä tämän yhteisen maapallon yhtenä jäsenenä on

vain hyvinvointiyhteiskunnan avulla voimme luoda tasa arvoista yhteiskuntaa joka taas sitten poikii sen että kykenemme pitämään tällaista kestävää kasvua myös tulevaisuudessa yllä

tämä hallitus on tehnyt paljon sen eteen että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tuloerot eivät ole kasvaneet

tämä on ollut todella tietoisen politiikan tulosta

tässä suhteessa voidaan olla siihen tyytyväisiä että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tuloerot eivät ole kasvaneet päinvastoin

voimme kehittää niitä osia tästä yhteisestä hyvinvointivaltiosta kuten esimerkiksi vanhustenhuoltoa ja tulevaisuuden kasvua lasten kautta

kiitos

ja sitä sehän on keritty sehän on tarkoitus että nuoret eivät jää pitkäksi aikaa työttömiksi vaan välittömästi heidät voidaan työllistää tai he voivat saada koulutuspaikan ja tämä ehkäisee sitten syrjäytymistä

arvoisa puhemies

käytän nyt puheenvuoron jossa kommentoin joitakin niitä teemoja joita täällä on otettu esille ja myöskin kommentoin perussuomalaisten vastalausetta joiltain osin

näitä molempia tarvitaan ja näiden hyvät puolet pitää ottaa käyttöön

ensinnäkin jos liittovaltioon halutaan niin se vaatii perussopimuksen muutoksen ja tällä hetkellä ei ole näkyvissä että mitään sellaista yhtenäisyyttä euroopan unionissa olisi että perussopimuksia voitaisiin muuttaa

britanniassa on ehkä siihen halua mutta siellä tämä suunta on toinen eli siellä halutaan kaventaa euroopan unionin toimivaltaa ei suinkaan laajentaa sitä

eli en näe sellaisia todellisia mahdollisuuksia missään edes keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä tällaisiin perussopimuksen muutoksiin

toinen asia on kokonaan se että tässä päätöksenteossa on tapahtunut muutoksia ja jonkun mielestä ne voivat olla liittovaltiota

eli on unohdettu se yhteisömenetelmä joka on euroopan unionin päätöksentekoon luotu nykyisissä perussopimuksissa ja silloin jos mennään yhteisöpäätöksen mukaan silloin päätöksenteko on avointa ja ennakoitavaa

tässä mielessä kysymys ei siis ole hivuttautumisesta liittovaltioon vaan minun mielestäni ennen kaikkea hivuttautumisesta tällaiseen ei niin avoimeen toimintaan ja siitä pitää päästä pois koska mielestäni euroopan unionin päätöksenteon pitää olla seurattavaa avointa ja sen mukaan demokraattista kuin mitä perussopimuksessa sanotaan

sitten kun perussuomalaiset moittivat hallitusta siitä että sen eu politiikka on tuuliajolla niin mietin vain mitä minun pitäisi ajatella perussuomalaisten vastalauseesta kun siinä samalla sivulla kerrotaan että suomi kulkee saksan vanavedessä ja sitten toisaalta että kuljetaan ranskan luotsaamassa eteläisen euroopan fraktiossa

herää kysymys mikä on tätä parempaa kun puhutaan että halutaan nimenomaan sellaista eurooppaa jossa on vain yhteiset markkinat mutta ei yhteistä politiikkaa

arvoisa puhemies

mutta kannattaa muistaa myöskin se että tulevaisuudessa nanosellun kautta voidaan tehdä rakentamiseen tuotteita joilla korvataan sekä betonia että terästä

eli halutaan pelkästään suurpääoma eurooppaa ei työntekijöitten kansalaisten eurooppaa jossa ympäristönsuojelu kuluttajansuoja ja työsuojelu ovat tärkeässä asemassa

hyvin usein tehdään sellaisia enää niin tunne ajatus ja sen sanoisiko ajatuskehitelmiä että toisaalta vaaditaan että euroopan unionin pitää ratkaista monia ongelmia ja sitten taas sanotaan että se ei saa toimia tietyllä alalla toisaalta vaaditaan että näitä ongelmia pitäisi ratkaista

täällä tuli eräässä puheenvuorossa esille se että kaikessa muussa on epäonnistuttu mutta siinä on nyt onnistuttu että nuorisotyöttömyys on otettu listalle

kaikki osasivat kyllä hyvin tuoda esille oman alueensa kansallispuiston hyvät puolet ja on varmasti helppo yhtyä näihin

kuitenkin jos nyt tätä ajatusta siitä että euroopan unioni on pelkkä markkina alue vietäisiin eteenpäin niin tietenkään työllisyyspolitiikka ei voisi kuulua euroopan unionin toimivaltaan eikä se itse asiassa kuulukaan tällä hetkellä vaan se on jäsenvaltioitten toimivallassa olevaa

olen entistä vakuuttuneempi siitä että me tarvitsemme kaksi kansallispuistoa tässä vaiheessa koska ne ovat hyvin erilaisia myöskin luontotyypeiltään

itse pidän tärkeänä että työllisyys on mukana silloin kun arvioidaan talouspolitiikkaa ja pidän tärkeänä myöskin sitä että euroopan unioni toimii sen edestä ja sen hyväksi että jäsenvaltioissa toteutetaan hyvää työllisyyspolitiikkaa

ei ole kauhean helppo se tilanne jos sekä poliittisesti että alueellisesti kansalaiset vastustavat niinkin hienoa asiaa kuin kolin kansallispuistoa mutta siellä se tällä hetkellä on ja voi hyvin

ministeri risikko kertoi hyvin ne pullonkaulat joita meillä tällä hetkellä on rataverkon kehittämisessä ja rautatieliikenteen kehittämisessä

täällä on aivan oikein ollut esillä ja valiokunta mietinnössään toteaa että se mistä meillä on kaikkein suurin pula on kohtuuhintaiset itse vielä lisään

kun jokaisessa euroopan unionin maassa on oma sosiaaliturvajärjestelmä niin tämän vapaan liikkuvuuden tukemiseksi ja mahdollistamiseksi on sitten päätetty että kaikki työntekijät ovatpa he mistä maasta tahansa ovat sen sosiaaliturvan piirissä missä he ovat töissä

itse olen sitä mieltä että nämä pääkaupunkiseutuun liittyvät kysymykset pitää ratkaista mutta aivan yhtä lailla myöskin sitä syöttöliikennettä mikä tuolta maakunnista tulee pitää sujuvoittaa

sen vuoksi toivoisinkin nyt että hallituksessa todella mietittäisiin sitä että nyt käytettäisiin ne mahdollisuudet joita asuntorahastossa on

rautatieliikenne pitää saada toimivaksi kaupunkien välillä koko maassa

eli he ovat yhden sosiaaliturvan piirissä he maksavat verot veroluontoiset maksut sinne mistä myöskin sen sosiaaliturvan saavat

ja sitten toki nämä tieliikenneinvestoinnit ovat erittäin tärkeitä ja olen todella tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueitten sopimukseen siitä että viininjärvivarkaus saa lisää rahaa

kaikki jotka ovat sitä tietä kulkeneet tietävät että se on täysin epäkelpo ja tämä raha tulee tarpeeseen nimenomaan elinkeinoelämän tulevia tarpeita ajatellen

tämä olisi suhdannepoliittisesti järkevää tämä olisi asuntopoliittisesti järkevää koska näitä asuntoja tarvitaan

toki me tähän ennen kaikkea tarvitsemme yhteistyötä valtion ja kuntien välillä niin että kaavoitus saadaan toimimaan

meillä on mahdollisuus myös nopeasti saada aikaan jo kaavoitetuille alueille täydennysrakentamista ja täytyy miettiä myöskin miten kerro kerros neljä ja kerro kerroksia nostamalla voidaan saada uusia asuntoja ja tässä tämä puurakentaminen voisi olla erittäin tärkeä osa silloin kun käydään tekemään näitä lisäkerroksia

mutta nyt sitten suoraan tähän ensi vuoden budjettiin

näitä mal sopimuksia ja niihin liittyviä tukia lisätään niin että pääkaupunkiseudun ulkopuolella voidaan myöskin näitä toteuttaa että valtio todella sitoutuu näihin infrahankkeisiin joilla mahdollistetaan sitten myöskin uusien asuinalueiden rakentaminen

nimittäin tällä hetkellä tämä johdonmukaisuus puuttuu kun mietitään sitä lainsäädäntöä joka on just läpäissyt eduskunnan ja jossa hallitus tulee asetuksella muuttamaan tätä omarahoitusosuudelle maksettavaa korkoa

arvoisa puhemies